on tärkeätä että tämä punnitaan kokonaisuutena ja arvioidaan tarkemmin toisessa yhteydessä pitääkö järjestelmää kehittää jatkaa vai pitäisikö siitä luopua

valiokunta on pitänyt tärkeänä että mahdollisimman monissa tapauksissa lääkehoitoon yhdistetään muuta hoitoa ja tukea koska seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisemisen voidaan arvioida olevan näin tehokkaampaa

hallituksen esityksen perusteluista ilmenee että lääkehoitoa on tarkoitus määrätä vangeille joilla arvioitaisiin olevan vähintään keskisuuri seksuaalirikoksen uusimisriski

ehdotetun sääntelyn mukaan lääkehoitoon sitoutuminen voidaan ottaa huomioon myös harkittaessa ehdonalaista vapauttamista elinkautisesta vankeudesta samoin kuin harkittaessa koko rangaistusta suorittavan ehdonalaista vapauttamista

tämän vuoksi valiokunta on katsonut että tällaisten vankien seksuaalirikoksen uusimisriskin ehkäisemistä vielä entisestään tehostetaan nyt ehdotetun lääkehoidon lisäksi

arvoisa herra puhemies

tässä valiokunnan mietinnön keskeiset kohdat

rajamäen aktiivisesti viljelemä väärä käsitys eli se että jokin talousrikostutkinnan yksikkö olisi lopetettu

arvoisa herra puhemies

sen verran täytyy todeta että ehkä aika pitkälle keskustelu on mennyt tästä alkuperäisestä aiheesta eli varsinaisen yleissopimuksen hyväksymisestä mutta samaan hengenvetoon täytyy todeta että mielestäni täällä on käyty erinomaista keskustelua

mielestäni edustaja pekosen aloite on erinomainen esimerkki siitä miten elävä elämä tuo meidän eteemme tilanteita joita ei ole lainsäädännöllä osattu ennakoida etukäteen

pidän hyvänä myös sitä että edustajat pekonen ja tolvanen ovat tehneet myös kirjalliset kysymykset joiden kautta saadaan vastauksia siihen onko tällä hetkellä asia tiedostettu myös oikeusministeriössä ja ollaanko tekemässä asialle toimenpiteitä

ja tälläkin hetkellä ampuma aselainsäädäntö on varsin tarkkarajainen eli tietyn tarkoituksen toteen näyttämisen lupaharkinnassa pitää olla mahdollisimman selkeä

mielestäni pitää olla päivänselvää että lapsia ei voi eikä saa myydä

tarkemmat yksityiskohdat luonnollisesti selviävät siinä vaiheessa kun valmistelutyötä tehdään eli on valittava linja siitä miltä osin tullaan kiristämään

tämän pitää olla yksiselitteinen asia ihan riippumatta siitä mikä on tarkoitus

eli herää kysymys kuka meistä on perillä oman hallinnonalansa asioista

ja kevään kuluessa eduskunnalle on tulossa valmis esitys

pidän ensiarvoisen tärkeänä sitä että meillä on riittävät resurssit ja riittävät toimivaltuudet poliisilla suorittaa tätä tärkeää ja arvokasta tehtävää ja siksi on tärkeää että seuraamme hyvin tarkkaan onko nykyinen lainsäädäntö ja voimaan astuva lainsäädäntö riittävä tältä osin

arvoisa herra puhemies

todellakin valiokunta sai käsittelyn kuluessa aika paljon epäilyksiä siitä että arviot ensinnäkin olisivat työläitä laatia ja toiseksi ne eivät välttämättä palvelisi tarkoitustaan

näiden ilmoituksien määrät mitä tulee ovat varsin suuria eli on tärkeää tietysti myös se että pystytään seulomaan sieltä sellaiset kysymykset jotka erityisesti vaativat seurantaa ja tarkempaa viitettä siitä liikkuuko netissä henkilöitä jotka houkuttelevat lapsia

on tietysti varsin selvää että henkilön joka on asianomistajana asianosaisena kohdalta on äärimmäisen tärkeää että hän saa joitakin väliaikatietoja siitä missä vaiheessa hänen oma asiansa tulee ratkaisuun

kaiken kaikkiaan poliisin virtuaalipoliisitoimintaa on aika paljon tehostettu ja lisätty viime kaudella mutta itse kannan myös erittäin suurta huolta siitä että nykyinen resurssitilanne turvaa aidosti sen että myös tulevaisuudessa poliisin tietotekniikkapuolen rikollisuuden tutkinta ja selvitystyö ja myös virtuaalipoliisitoiminta voidaan ylläpitää

on myös erittäin tärkeä mitä tuossa edustaja ojala niemelä myös totesi että saamme toisaalta tietojärjestelmät sellaiselle tasolle jotta ne palvelevat mahdollisimman hyvin tarkoitustaan

valitettavasti niin kuin esittelypuheenvuorossani totesin kaikki tuomioistuimet hallinnonkäyttöä tekevät tuomioistuimet eivät ole ihan riittävän korkealla tasolla tältä osin

tämä on mielestäni iso huoli ja toivon että myös eduskunta varsin yksituumaisesti tähän asiaan kiinnittää huomiota

nettipoliisithan liikkuvat muun muassa irc galleriassa facebookissa ja ne ovat niitä sivuja missä tänä päivänä nuoret lapsetkin myös ovat mukana

mitä tulee resursseihin on tietysti selvää että oikeuslaitos tarvitsee resurssit pystyäkseen toimimaan mahdollisimman hyvin

on tärkeätä että ollaan nimenomaan siellä missä nuoria ja lapsia liikkuu kiinnitetään huomiota heidän huoliinsa myös muihinkin kuin pelkästään näihin kaikkein rankimpiin eli lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja houkutteluun liittyviin kysymyksiin

tänään lähetekeskustelussa olevalla järjestyslain muutoksella pyritään puuttumaan julkisella paikalla tapahtuvaan kerjäämiseen liittyviin kielteisiin ilmiöihin

voin myös vakuuttaa edustaja zyskowiczille että lakivaliokunta on tähän työhön sitoutunut ja tulemme myös patistamaan oikeusministeriötä siitä että näissä monissa hyvissä hankkeissa tullaan etenemään

tosiasia kuitenkin on se että silloin kun lakiin jää porsaanreikiä niitä yleensä käyttävät rikolliset aika harvoin uhrit tai muut asianomistajat

ensinnäkin näiden henkilöiden kotivaltiot ovat ainakin jossakin määrin epäonnistuneet omien kansalaistensa ihmisarvoisen elämän turvaamisessa kun heidän kansalaisensa pyrkivät elättämään itseään kerjäämällä toisessa euroopan unionin jäsenvaltiossa

suomi on tietysti oikeusvaltio eli me turvaamme kaikille oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja ehkä omalla tavallaan myös oikeudenkäynnin kesto on osa sitä oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta ja siksi tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota

kaiken kaikkiaan tietysti käsittelyä on pyritty järkeistämään ja helpottamaan myös erilaisilla valituslupajärjestelmillä joita on viime vuosina säädetty ja nämä ovat johtaneet hyvään suuntaan

käytettävissä olevan esimerkiksi poliisiyhteistyön avulla saadun tiedon perusteella on aivan ilmeistä että ainakin osa heistä tavalla tai toisella tuodaan tai harhautetaan toisiin valtioihin hankkimaan elantoaan kerjäämällä

arvoisa herra puhemies

edustaja kivelä viittasi omassa puheenvuorossaan tänään julkistettuun selvitystyöhön ja myös edustaja kataja puuttui tähän hieman eri näkökulmasta

jos kuitenkin ilmiöstä aiheutuu selkeitä ongelmia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta täällä suomessa kansallisen lainsäädännön muuttaminen suomen tapauksessa järjestyslain kautta on suomen kansallinen keino puuttua asiaan

vielä sen verran tähän esillä olevaan hallituksen esitykseen ja lakivaliokunnan mietintöön että lakivaliokunta kuuli myös vaasan hovioikeutta ja heillähän on pitkät kokemukset matkakäräjistä

nykyistä järjestyslakia tuolloin säädettäessä katukerjäämistä ei käytännössä esiintynyt joten kerjäämisen kieltoa ei tuolloin lakiin erikseen otettu

täytyy sanoa että mielestäni tämä kuuleminen oli erinomaisen hyvä ja kävi myös ilmi se että aidosti myös oikeus voi tulla ihmisten luokse eikä ihmisten tarvitse aina matkustaa oikeuden luokse

kerjääminen samoin kuin seksuaalipalveluiden myyminen työtä kohtuuttomilla ehdoilla tekeminen sekä rikosten tekeminen ovat ihmisarvoa alentavia elannon hankkimistapoja

oikeastaan varauduin vastaamaan poliisia ja rajavartiolaitosta koskeviin kysymyksiin poliisihallintolakia koskevan hallituksen esityksen esittelykeskustelun yhteydessä

meidän pitää pitää huolta siitä että ihmisten oikeusturva pysyy korkealla tasolla

lähtökohtahan on se että tulevaisuudessa mikäli hallituksen esitys hyväksytään eduskunnassa on tarkoitus se että poliisihallitus vastaa poliisipalvelujen saatavuudesta eri puolilla suomea tasapuolisesti ja myös kielelliset seikat otetaan kokonaisuudessaan huomioon

lainsäätäjä on siis todennut suomessa kerjäämisen ihmisarvoa alentavaksi toiminnaksi

lähtökohtahan on se että poliisihallituksen päätoimipaikka tulisi sijoittumaan helsinkiin ja alueelliset toimipisteet turkuun mikkeliin sekä ouluun

arvoisa puhemies

esityksen tarkoituksena on hallituksen iltakoulun linjausten mukaisesti vähentää kerjäämisen aggressiivisia piirteitä sekä kieltää luvaton leiriytyminen

tätä esitystä on erittäin hyvässä yhteistyössä valmisteltu tämän kokonaisuuden kanssa ja se vastaa hyvin myös poliisin tuottavuuteen liittyviin kysymyksiin ja kaiken kaikkiaan kaksiportaiseen hallintomalliin siirtymiseen mikä on eräs peruslähtökohta ja tärkeä näkökulma

kerjääminen on viimeisen kahden vuoden aikana merkittävästi lisääntynyt ja saanut aikaisempaa aggressiivisempia piirteitä

sen lähtökohtana on ollut tämä näkökulma että pieniä raja asemia yhdistetään ja siten turvataan paremmat resurssit myös rajavartiolaitoksen toiminnoille

tämä lähtökohta on mahdollista myös siksi että teknistä valvontaa lisätään ja kaiken kaikkiaan liikkuvaan rajavalvontaan panostetaan pääsee myös edustaja mustajärven esittämiinhulina

hallituksen esityksen tarkoituksena on hallituksen iltakoulun linjausten mukaisesti vähentää kerjäämisen aggressiivisia piirteitä sekä kieltää luvaton leiriytyminen

nyt esitettyjä vastaavia ja jopa tiukempia kansalliseen tai alueelliseen lainsäädäntöön sisältyviä kerjäämistä koskevia kieltoja on voimassa useissa euroopan unionin jäsenmaissa kuten tanskassa isossa britanniassa itävallassa irlannissa ja saksassa

yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla olisi ehdotuksen mukaan kiellettyä kerjäämällä jos siihen sisältyy suullisesti esitettyjä uhkauksia tarttumista kiinni henkilön tai kulkuneuvon liikkumisen estämistä taikka hyökkäävää tai muuta vastaavaa käyttäytymistä

on aivan totta mitä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja koskinen totesi että oikeusturvaohjelma sisältää hyvin paljon eritasoisia ja erityyppisiä ehdotuksia joista osa on sanotaanko melko valmiita ja osa on ehkä vielä täysin keskeneräisiä jotka vaativat pidempääkin pohdintaa myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta

leiriytyminen olisi taajamassa kiellettyä jos se olisi yleistä järjestystä huomattavasti häiritsevää tai terveyttä vakavasti vaarantavaa teltassa ajoneuvossa perävaunussa hinattavassa laitteessa aluksessa tai muussa vastaavassa asumuksessa

ehkä tähän on vielä todettava että kokemukseni mukaan lautamiehet tekevät omaa työtään erittäin korkealla moraalilla ja en itse uskoisi että vaikka puolueet ovat käytännössä ehdottamassa heitä tehtäviinsä se aiheuttaisi kenellekään ongelmia

arvoisa herra puhemies

pidän erittäin tärkeänä sitä että suomi on oikeusvaltio kaikkien kannalta mutta voin yhtyä lämpimästi niihin puheenvuoroihin mitä täälläkin on esitetty että uhrin suojelu on meidän ensisijainen tavoitteemme ja siinä tasapainoilemme sitten sen suhteen keiden etuja missäkin määrin katsomme

arvoisa puhemies

poliisilla tietysti on mahdollisuus kohdentaa ratsioita erilaisiin tarkoituksiin ja se että on kyseessä nuorten alkoholinkäyttö ja että aikuiset ihmiset tarkoituksellisesti toimittavat nuorelle alkoholia on tietysti erittäin huolestuttavaa

tänä päivänä lautamiehet ovat todella sitoutuneita tehtäväänsä ovat kouluttautuneita siihen ja arvostavat itse suuresti tekemäänsä tehtävää tuomiovallan käyttäjinä

arvoisa puhemies

ensinnäkin kiitokset jaoston puheenjohtajalle erinomaisesta esittelystä ja valiokunta on mielestäni kaiken kaikkiaan paneutunut hyvin keskeisiin kysymyksiin jotka sisäasiainhallinnon toimialaa koskevat

itse pitäisin kuitenkin hyvin tärkeänä sitä että kun kansalaiset tällaiseen ilmiöön törmäävät siitä ilmoitettaisiin poliisille

tässä yhteydessä on varmaan syytä muistuttaa että poliisin tuottavuuden ja tulevaisuuden kannalta kaikkein keskeisin hanke poliisin hallinnonrakenneuudistuksen ykkösvaihe alkaa ensi vuoden alusta

se ehkä koskee enemmänkin internetin sisältöä mutta se on myös yksi uusi tärkeä osaelementti siinä miten kansalaiset voivat entistä helpommin ja yksinkertaisemmin toimittaa poliisille tietoa jotta voidaan parhaiten myös kohdentaa valvontaa ja tarttua erilaisiin rikollisiin toimiin

jokamiehenoikeuksien perusteella tapahtuva häiriötä aiheuttamaton leiriytyminen samoin kuin leiriytyminen siihen soveltuvilla alueilla olisi edelleen sallittua

oikeastaan kun ministeri on paikalla kysyisin onko riittävästi myös mahdollisuuksia toteuttaa edelleen näitä ohjelmia jotka tukevat tavallaan sitä että henkilöt itsekin motivoituisivat tilanteeseen jolloin he pystyisivät hallitsemaan sitä omaa viettiään kuten esimerkiksi pedofiilien osalta valitettavasti on

arvoisa puhemies

kiinteä osa poliisin rakenneuudistusta on poliisin keskushallintoviranomaisen eli työnimenä poliisihallitus perustaminen osana kaksiportaiseen ohjaus ja johtamismalliin siirtymistä

olen korostanut asiaan liittyvissä keskusteluissa erityisesti tarvetta puuttua organisoituun kerjäämiseen jota pidän kaikkein vakavimpana kerjäämiseen liittyvänä rikollisena ilmiönä

paljon viime vuosina

tämä peruslinjaushan perustuu liikennepoliittiseen selontekoon jossa lähdetään siitä että keskinopeuksien madaltaminen on yksi hyvä keino lisätä liikenneturvallisuutta

se on vietti jota on vaikea hallita ja silloin on tärkeää että on joko oma motivaatio sen hallintaan tai jokin muu tilanne jolla pystytään mahdollisimman hyvin suojelemaan lapsiuhreja ettei niitä enempää tulisi

tähän kokonaisuuteen liittyy myös tänä syksynä tehty palveluverkkopäätös jonka kautta poliisin palvelupisteitä on uudistettu ja tullaan myös uudistamaan

pidän kuitenkin oikeudenmukaisena sitä että eri puolilla suomea ja myös mittausvälineistä riippumatta meillä on poliisilla yhtenäiset käytännöt ja siihenhän tämä uudistus tähtää

arvoisa puhemies

tämän on tarkoitus olla pitkäjänteinen työkalu jonka myötä sekä hallitus että myös eduskunta voivat tarkkaan seurata sitä mikä tulee olemaan poliisin resurssitarve pitkällä aikajänteellä

eli tietysti meidän pitää korostaa sitä että missään tilanteessa humala ja ase eivät ole sovelias yhdistelmä

nythän tilanne on ollut hyvin pitkälti se periytyneenä edellisen hallituksen ajoilta että poliisin toimintamenot ovat tietyllä tavalla olleet hieman siksak tyylisiä eli resurssit ovat olleet vajaita ja niitä on jouduttu paikkomaan tietyillä postimerkeillä tai lapuilla

tällä hetkellä tilanne on se että aselainsäädännön ensimmäinen osa eli kiireelliset uudistukset tulevat ulos valtioneuvostosta näillä näkymin juhannuksen jälkeisellä viikolla

ajatuksena oli saada tämä lähetekeskustelu jo ensi maanantaiksi mutta tiettyjen teknisten tarkennusten takia valitettavasti joudumme viivästämään tätä parilla viikolla